herra puhemies

miten sillä voisi olla yleensäkään ja erityisesti jos ei siitä kukaan tule tietämään yhtään mitään koska se sama media joka jaksaa syynätä yksittäisiä taksikuitteja ja meidän vieraina olevien delegaatioiden hotellilaskuja ja illallislaskuja niin se ei jaksa kertoa suomen kansalle sitä että kahteen vuoteen ei ole kansanedustajien palkkoja korotettu

herra puhemies

mitä on tehty sen eteen että prosessit joilla ulkomaiset vangit lähinnä virolaiset vangit voitaisiin palauttaa viroon kärsimään tuomiotaan olisivat nykyistä nopeampia

se sovitaan siksi että tässä tilanteessa hallitus talouskriisin oloissa tarvitsee yhteistyökumppaneikseen palkansaajajärjestöjä ja näin ollen hallituksella ja uskoakseni myös järjestöillä on erittäin suuri motiivi saada tämä kiista sovittua

selviämme vain talouskasvua vauhdittamalla ja tätä kautta saatavilla lisätuloilla valtiolle ja pienemmillä menoilla valtiolle

mitä kuuluu sille hankkeelle että virolaisten vankien siirtäminen oman maansa vankilaan sujuisi nykyistä joutuisammin

toiseksi kaikki edellytykset tämän eläkekiistan sopimiselle ovat olemassa kun on yhteinen tavoite siitä että tosiasiallista eläköitymisikää nostetaan ja että tehdään uusia toimenpiteitä työssä jaksamisen ja työssä viihtymisen vahvistamiseksi

toiseksi kysyn

kun henkilö karkotetaan suomesta rikoksen perusteella siihen tarvitaan poliisin esitys virkavastuulla siihen tarvitaan ulkomaalaisviraston päätös virkavastuulla siitä voi valittaa riippumattomaan hallinto oikeuteen ja siitä voi vielä valittaa riippumattomaan korkeimpaan hallinto oikeuteen ja näin venyttää asiaa jopa vuosilla

edustaja andersson kysyi löytyykö ketään joka kannattaa näitä hallituksen koulusäästöjä nyt puheena olevaa yliopistosäästöä tai yleensä hallituksen koulusäästöjä

mitä voitaisiin tehdä tässä tilanteessa työmarkkinaratkaisun edistämiseksi sitä kautta kilpailukyvyn ja talouskasvun vauhdittamiseksi ja vahvistamiseksi

mutta jos hänet tuomitaan vankilaan niin tämä siirtoprosessi olisi kulkenut siinä rinnalla ja sillä tavoin myös lyhyempiin vankeustuomioihin lyhyempiin kuin useamman vuoden tuomittuja ulkomaisia vankeja lähinnä virolaisia vankeja voitaisi syyttää

tältä pohjalta olen vakuuttunut siitä että tällä viikolla vielä syntyy ratkaisu tästä eläkekiistasta joka kuten julkisuudessa on kerrottu siirretään tähän rantalan ryhmään yhdessä valmisteltavaksi jonka tulosten pohjalta aikanaan sitten tilannetta arvioidaan

pannaan piikki poikki letkut poikki hylätään tämä esitys hylätään niin sanottu kakkos kreikka paketti ja siitä mennään hallittuun velkajärjestelyyn

sanon ennen sitä näistä palkkioista että esimerkiksi nyt jos mennään just vaalien alla palkkoja korottamaan niin kyllä minä ainakin tunnen että siinä vaikeutetaan meidän työtämme kun me pyrimme viestimään eri tavoin osallistumalla julkiseen keskusteluun siitä miten vaikeita aikoja eletään miten joudutaan tekemään julkisissa menoissa säästöjä miten edellytetään kaikilta kansalaisilta vähintään pidättyvyyttä jopa uhrimieltä

jos tarkoititte sitä löydänkö esimerkiksi itseni niiden kansanedustajien joukosta jotka ovat sitä mieltä että tämä on hyvä juttu että koulutuksesta ja yliopistolta joudutaan näin paljon säästämään ja että siitä seuraa kaikkea hyvää meidän koulutukselle ja menestykselle muutoin niin en tässä näin ymmärretyssä mielessä tietystikään kannata näitä säästöjä

oikeudenmukainen oikeudenkäynti on tärkeä eurooppalainen ja länsimainen sivistysvaltioperiaate ja sitä tässäkin laissa noudatetaan

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lain lähetekeskustelua voitaisiin siirtää virolaisiin vankiloihin

kun te viittaatte näihin lukuisiin asiantuntijoihin niin luulen että he ovat myös valmiita sanomaan että jos näin nyt yhtäkkiä tehtäisiin niin se velkajärjestely joka siitä seuraisi olisi hyvin vähän hallittu

eli teidän puheenne siitä että kelamaksun poistolta on pudonnut pohja kun hallitus ei ole sitoutunut sosiaalitupoon ovat aivan tyhjiä ja jos ne vieläkin perusteettomammiksi voivat käydä niin ne käyvät vielä tämän viikon kuluessa kun hallitus ja palkansaajajärjestöt yhdessä toteavat että hallitus on täysin sitoutunut sosiaalitupon toteuttamiseen

toisin sanoen on ihan selvää että kuten puheenvuorossanikin sanoin syytetyn ei tarvitse osoittaa itseään syyttömäksi vaan syyttäjän pitää osoittaa syytetty syylliseksi

jos samoihin aikoihin meidän omat liksamme nousevat sen kymmenen prosenttia mitä ne ovat jäljessä tällä hetkellä niin kyllä koen että sillä meidän työtämme vaikeutetaan

tämä nyt puheena oleva käännetty todistustaakka tarkoittaa tiettyjä erityisiä tilanteita joissa jo syylliseksi todetulla rikollisella on tätä omaisuutta

eikö parempi kuitenkin ole se tie jossa nyt käytännössä ollaan hankkimassa lisäaikaa mahdollisesti edessä olevan velkajärjestelynkin kannalta ja jossa tätä lisäaikaa halutaan ja tulee käyttää nimenomaan eurooppalaisten pankkien vahvistamiseen kestämään mahdollisesti syntyvää velkajärjestelyä ja eurooppalaisten huonossa kunnossa olevien maiden kuten italian tai espanjan vahvistamiseen kestämään mahdollisesti syntyvää tilannetta

olisi varmaan aika reilu semmoinen systeemi että vaalien jälkeen palkat pannaan kohdalleen ja sen mukaan eletään sitten se neljä vuotta ja sitten taas vaalien jälkeen tarkistetaan jonkun tapahtuneen julkisen sektorin palkkakehityksen mukaisesti

mutta jos kysyitte kannatanko näitä siinä mielessä että kun me olemme erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja kun me joudumme tekemään miljardien menosopeutuksia vuositasolla niin tässä sopeutuskokonaisuudessa myös nämä säästöt jotka hallitusohjelman neuvotteluissa on sovittu tehdään niin kyllä kannatan

edustaja lapintielle totean että en puhunut omista mielenosoitukseen osallistumisistani vaan puhuin edustaja lapintien puolueen nuorisojärjestön aktiivisuudesta osoittaa mieltään niin sanotusti rauhan puolesta eli yhdysvaltoja vastaan mutta sitten kun meillä on todellinen uhka rauhalle eli pohjois korea joka uhkaa maailmaa ydinsodalla niin eipä näitä teidän punaisia nuoria näy tuolla mieltään osoittamassa

tällaisessa erityisessä tilanteessa jossa syyttäjän on käytännössä mahdotonta osoittaa tämä omaisuuden hankkiminen rikollisella teolla tälle syytetylle tulee näyttövelvollisuus siitä että tämä selittämätön omaisuus on hankittu laillisin keinoin

loppujen lopuksi tästä demareiden hylkäävästä kannasta ei jää käteen mitään muuta kuin se että demarit ovat täydellisessä solmussa kun he yhtäältä joutuvat moittimaan hallitusta sosiaalitupon romuttamisesta ja toisaalta itse esittävät sosiaalitupon romuttamista

hallituksen linja on siis se että näihin tukipaketteihin ollaan valmiita suomen edun vuoksi jotta varjelisimme suomen taloutta työllisyyttä verotuloja pahemmilta takaiskuilta

mutta herra puhemies se toinen asia minkä halusin vielä tässä keskustelussa sanoa oli tämä kansanedustajien palvelujen huonontuminen näiden puhemies niinistön piikkiin laitettujen ilmeisesti aiheesta laitettujen asioiden johdosta eli aiheesta on hänelle annettu näistä säästöistä ansiota että kansanedustajien työ muka vaikeutuu tai siihen on tullut haittoja näiden säästöjen johdosta

perussuomalaisten linjan ymmärrän he vastustavat kaikkia näitä ratkaisuja

jos pystytään yhdessä hallituspuolueiden kesken sopimaan vielä jotain esimerkiksi helsingin yliopiston apteekkikorvaukseen liittyen niin katsotaan sitä

eli jos puhutaan hallitusta velkajärjestelystä niin minun mielestäni pitäisi puhua juuri sitä miten nyt tätä aikaa pitäisi käyttää siihen että pankkijärjestelmä euroopassa ja maat euroopassa olisivat vahvempia kestämään syntyvän tilanteen jossa kreikan valtion velkoja sitten leikataan hyvin tuntuvalla tavalla

muuten esimerkkinä siitä miten uskollisesti perustuslakivaliokunta sinänsä ymmärrettävästi kuuntelee näitä teoriatason asiantuntijoitaan on se että vaikka perustuslakivaliokunta nyt hyväksyi tämän esityksen että se ei ole vastoin perustuslakia niin perustuslakivaliokunta kuitenkin esittää tässä oman lausuntonsa kolmanneksi viimeisessä kappaleessa että tätä uudistusta ei tulisi tehdä

mutta vakava kysymys on todellakin tämä suhtautumisenne yhdysvaltain sotilaalliseen rauhaanpakottamis tai kriisinhallintatoimintaan

mutta nyt kun espanja suuri valtio tai sen pankit ovat kaatumassa ja siitä olisi tulossa meille ongelmia vai kiellättekö että ei olisi tulossa niin siihen patoamiseen ei sitten enää pidäkään lähteä mukaan

mutta kyllä ellei toisin hallitusryhmien kesken sovita kannatan hallituksen esittämiä säästöjä vaikka minun mielestäni ja uskon että jokaisen myös hallituspuolueen kansanedustajan mielestä ne ovat valitettavia

hurskainen täällä sanoi että hän tietää monia monia asioita ja monia edustajia jotka kokevat että heidän työnsä on vaikeutunut näiden eduskunnassa tehtyjen säästöpäätösten ja sanoisiko tiukemman menokurin johdosta

kun yhdysvallat meni afganistaniin mistä seurauksena siellä on naisten asema parantunut lapsikuolleisuus vähentynyt tytöt päässeet kouluun ja niin edelleen niin puolueenne puheenjohtaja jo monta vuotta sitten oli vaatimassa yhdysvaltoja sieltä pois

kyllä tämä sdpn arvostelu muutenkin kumisee tyhjyyttään koska tosiasia on se että kun maailmanlaajuinen taantuma iski myös suomeen hallitukset tällä vaalikaudella ministeri kataisen johdolla onnistuivat veropolitiikalla elvytyspolitiikalla rakentamaan sellaisen sillan tämän kuopan yli että esimerkiksi ne pahimmat työttömyysennusteet eivät koskaan suomessa toteutuneet kuten pääministeri kiviniemikin täällä totesi

puheenjohtaja sipilä onnittelen teitä valintanne johdosta mutta haastan teidät nyt kertomaan mikä logiikka on tässä keskustan uudessa linjassa

olen iloinen siitä että ihan viime päivinä eilen ja tänään myös keskustapuolueen piiristä on todettu rehellisesti se että helppoja ratkaisuja ei ole

ja osoituksena siitä että siellä asiantuntijoiden sana painaa vahvasti niin kuin sinänsä pitääkin on se että vaikka perustuslakivaliokunta tässä esittää että tätä uudistusta ei pitäisi tehdä niin täällä ensimmäisessä käsittelyssä esimerkiksi yksi perustuslakivaliokunnan jäsen sanoi että hän on erittäin tyytyväinen siitä että lakivaliokunta menetteli toisin kuin perustuslakivaliokunta yksimielisessä lausunnossaan esitti

tällä hetkellä me näemme että syyriassa ihmisiä joukkomurhataan todennäköisesti käytetään kemiallisia aseita ja kansainvälinen yhteisö on kyvytön puuttumaan asiaan

arvoisa herra puhemies

eli kun suomea uhkaa taloudellinen paha taantuma pienten maiden kaatumisen kautta niin se pitää estää mutta kun suomea uhkaa paha taantuma suurten maiden kaatumisen kautta niin sitä ei pidä edes pyrkiä estämään

edustaja vehkaperä kertoi miten viime vaalikaudella sadoilla miljoonilla itse asiassa lisättiin tulonsiirtoja muun muassa sairaille

petri salolle ole ollut valmis kertomaan mistä yksittäisistä ratkaisuista on kyse koska uskon että meillä kaikilla kansanedustajilla puhemies niinistöllä etunenässä olisi varmasti vilpitöntä halua jotakin pientä säätöä tehdä sitten näissä menokuriasioissa jos todella on niin käynyt että on vaikeutettu kansanedustajien työtä jollakin säästöratkaisulla koska tämän talon tarkoitus ja voi sanoa ainoa tarkoitus noin viime kädessä on siis kansanedustajien työ ja toiminta ja perustuslaillinen rooli lakien säätäjänä ja valtion budjetin käsittelijänä ja niin edelleen

tämä vanha sanonta tuli väistämättä mieleen kun keskusta syyttää hallitusta tai kokoomusta siitä että tämä vahvan kotikunnan malli keskittää ennennäkemättömällä tavalla

edustaja puumala kertoi miten surkea maa tämä suomi on

se mikä meitä yhdistää on se että uskon että kaikki me tässä salissa tarkastelemme asiaa siltä kannalta miten suomen kärsimät vauriot tässä tilanteessa voitaisiin minimoida

silläkö tavoin te haluatte asioita hoitaa

edustaja alanko kahiluoto en ole syyllistämässä työttömiä mutta olen sitä mieltä että näiden ihmisten oman elämänhallinnan kannalta ja myös koko yhteiskunnan kannalta on parempi että me pyrimme täystyöllisyyskokeiluihin sellaisiin tilanteisiin vastikkeelliseen sosiaaliturvaan jossa ihminen sosiaaliturvaa vasten tekee jotain jos hän on työkykyinen ja työikäinen sen sijaan että hän ei tee mitään

meillä on erilaisia käsityksiä siitä miten näin voidaan toimia miten siihen päästään mutta yhteinen tavoite se on

on harmi että monet kansalaiset sanovat tuolla turuilla ja toreilla että kun meillä on suomessakin ongelmia niin minkä takia me olemme siellä kreikkaa tukemassa koska tämä kertoo siitä että se viesti että koko tässä puuhassa olemme mukana nimenomaan suomen vuoksi suomen talouden ja työllisyyden varjelemiseksi ei ole mennyt perille

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi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

arvoisa herra puhemies

kun olin toissa päivänä juuassa lupasin juukalaisille että kysyn täällä keskustalta miten teidän mallinne turvaa sen että se terveyskeskus säilyy siellä kunnassa kun kunta ei asiasta päätä vaan siitä päättää tämä maakunta

minä olen täysin vilpitön uskokaa minä olen täysin vilpitön kun minä sanon että minä en ole huomannut omassa työssäni omassa kansanedustajan työssäni mitään kielteisiä vaikutuksia niistä menokuripäätöksistä ja tiukennuksista mitä täällä on tehty

kuunneltuani tätä keskustelua tuli mieleeni lähinnä kolme näkökohtaa

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

nyt tiedämme että ne verotulot oli arvioitu yläkanttiin koska jo nyt tiedämme että niitä oli satoja miljoonia vähemmän todellisuudessa kuin mitä tälle vuodelle tehdyssä budjetissa arvioitiin

kaltiokumpu esitti siitä että kyllä on ollut häkellyttävää huomata että meillä murhamiehiä vapautetaan elinkautisesta tuomiostaan ilman että siinä yhteydessä tehtäisiin minkäänlaista arviota heidän sanoisiko yhteiskunnalle edelleen muodostamastaan riskistä

arvoisa rouva puhemies

sen olen huomannut että kun illalla menen alas tuonne pääaulaan niin ennen siellä oli molemmilla tiskeillä virastoavustajia ja nyt on vain toisella tiskillä

se oli minulle uusi tieto mutta jos sen entinen opetusministeri eduskunnan pöntöstä todistaa niin asia on ainakin perusteellisesti selvitty

toiseksi te esititte elvytykseen miljardin elvytyspakettia vasemmistoliitto esitti kahden miljardin elvytyspakettia

mutta se ei minun työtäni kansanedustajana haittaa kun minä tulen täältä suunnasta ja minä kävelen sen pääoven ohi sinne tiskille ja sanon esimerkiksi että voitteko ystävällisesti soittaa minulle taksin

en ajatellut osallistua tähän keskusteluun mutta nyt on pakko edustaja kalli todeta että teidän vaihtoehtobudjetissanne jonka te saitte aivan itse tehdä ilman että tarvitsi tehdä kompromissia sosialidemokraattien tai kokoomuksen tai kenenkään muun kanssa te ette esittäneet senttiäkään lisää koulutukseen te ette esittäneet senttiäkään lisää kuntien valtionosuuksiin

olisi todella tärkeätä että tähän murhamiesten elinkautistuomiosta vapauttamiseen pystyttäisiin liittämään jonkin kaltainen arvio asianomaisten henkisestä tilasta ja että sillä olisi sitten vaikutuksensa

ja kolmas näkökohta herra puhemies

sosialidemokraatit arvostelevat että veronalennuksia ei ole tehty ajassa koska ne päätettiin jo elosyyskuussa mutta ne sopivat juuri tähän aikaan ja sitten te arvostelette vielä profiilia joka on täysin samanlainen kuin oli teidän ollessanne hallituksessa

arvoisa rouva puhemies

yleensä menen junalla kotiin täältä mutta jos on riittävän myöhä niin otan taksin mutta kun on riittävän myöhä niin silloin eivät kyllä täällä ole virastoavustajatkaan enää töissä

arvoisa oikeusasiamies

nykyisin joudutaan usein toteamaan että niin pientä asiaa ei olekaan ettei se olisi merkittävä perus ja ihmisoikeuskysymys

edustaja heinäluoma ja muut tätä kantaa edustavat hallitus ei todellakaan halua hetkeäkään istua asioiden päällä

minun mielestäni on hienoa että tässä keskustelussa on annettu tuki puhemies niinistön sanotaan nyt politiikalle tässä edus punnan menoa meno eduskunnan menopolitiikalle ja vähän harmillista on että silloin helmikuun aikoihin ja puhemiesvaalin kuohujen aikoihin kollegat olivat kyllä valmiita helsingin sanomien toimittajalle kertomaan mitä kaikkia inhottavuuksia hän on säästöjen merkeissä meille aiheuttanut mutta ei täällä keskustelussa kyllä sitten olla valmiita sitä kertomaan

jos me ajattelemme koko vaihtoehtobudjettien ideaa ja sitä että eduskunta on halunnut tarjota mahdollisuuden niiden käsittelemiselle entistä perusteellisemmin niin ideahan on että siinä oppositiopuolueet voivat esittää oman kokonaisvaltaisen vaihtoehtonsa sille mitä hallitus on esittänyt

tähän on jouduttu kun yhä tiukemmin tai laajemmin miten vain asia halutaankaan ilmaista on ryhdytty tulkitsemaan niin suomen perustuslaissa olevia säädöksiä perusoikeuksista kuin laajemmin ihmisoikeuksia

sitä tosiasiaa edustaja kalli ja muut emme pääse karkuun että teidän vaihtoehtobudjetissanne te ette esittäneet koulutukseen ettekä kuntien valtionosuuksiin senttiäkään enemmän kuin hallitus päinvastoin tehän esititte yliopistorahoja leikattavaksi

mutta jos hän puoli vuotta myöhemmin olisi tehnyt saman teon niin hän olisi saanut jos se olisi ollut harkittu murha useamman vuoden vankeustuomion

arvoisa herra puhemies

kehitys on jatkunut jo vuosia mutta on minun mielestäni kiihtynyt erityisesti viime vuosina

edustaja puumala te maalasitte omassa puheenvuorossanne niin mustilla väreillä suomen nykytilannetta että jos minä tulkitsin että teidän näkökulmastanne tämä yhteinen isänmaamme on tosi surkea maa niin en katso että puheenvuoronne perusteella olisi juuri toisella tavalla voinut tulkita

mutta ei hallitus halua näitä niin sanottuja pakkolakeja ei halua ei halua istua niitten päällä eikä halua toteuttaa niitä

aikaisemmin jostakin lueskelin että vihreissä oli aika vahvasti semmoinen ajatus että rangaistukset eivät auta mitään ja vankila ei ainakaan paranna ketään

ihan päiväkohtaisena esimerkkinä siitä että kaikki asiat rupeavat olemaan nykyään ongelmallisia perus ja ihmisoikeusnäkökulmasta mainitsen vain sen että ihan pari päivää sitten pari eturivin suomalaista valtiosääntöasiantuntijaa löysi uudesta hallitusohjelmasta kosolti perus ja ihmisoikeusnäkökulmasta ongelmallisia asioita

hurskainen vielä saapui saliin jolloin hän voi sitten näistä kokemuksista kertoa ja varmasti sitten tarvittaessa meidän pitää korjata asioita jos näin on käynyt

se on maakuntatasoinen monitoimialainen lähinnä sosiaali ja terveyspalveluiden monikuntayhtymämalli jossa siis pääosa kunnallisista palveluista olisi siirretty maakuntatasolle kuntayhtymälle

päinvastoin hallitus haluaisi että ne neuvottelut joita työmarkkinaosapuolet nyt käyvät siitä voisivatko ne löytää yhteisen näkemyksen niistä keinoista joilla suomen kustannuskilpailukykyä voitaisiin tuntuvasti kohentaa hallitus haluaa että ne neuvottelut johtaisivat tulokseen

kuitenkin kun olen seurannut viime aikoina vihreiden oikeusministerin toimintaa olen huomannut että tämmöiset rangaistusten koventamiset ovat kuitenkin kohdallaan ainakin jos on kyse sitten esimerkiksi naisiin lapsiin eläimiin kohdistuvista rikoksista

yhtäältä hallitus on sitoutunut kilpailukyvyn kohentamiseen ja sitä kautta työllisyyden parantamiseen

hurskainen ennen kuin tulitte edellisessä puheenvuorossani että saattaa olla että teidän osaltanne jotka enemmän osallistutte kansainväliseen toimintaan jota osallistumista arvostan ja pidän hyvin tärkeänä työnä sillä puolella on näkynyt

yleensä kun edustaja vehviläinen on puhunut omaishoidon tuen siirtämisestä kelalle hän on myös puhunut siitä että toimeentulotuen perusosa pitäisi siirtää kelalle

samalla työmarkkinaosapuolet neuvottelevat siitä löytyisikö heidän keskensä yhteisymmärrys jolla voitaisiin nämä kilpailukyvyn kohentamiset saavuttaa

jos näin toimitaan niin kysyn miten tässä mallissa paremmin kuin tässä teidän arvostelemassanne peruskuntamallissa turvataan kuntalaisten demokraattinen vaikutusmahdollisuus ja miten tässä mallissa paremmin kuin tässä peruskuntamallissa turvataan se että päätöksenteko on lähellä kuntalaista kun se nimenomaan viedään sieltä kuntatasolta ja nykyisten kuntayhtymien tasolta vielä kauemmaksi maakunnallisten kuntayhtymien tasolle

vielä tästä lapsilisästä haluan sanoa että ministeri rinne kyllä me hallituspuolueet yhdessä yritämme täällä eduskunnassa löytää kehysten sisältä vastaavat säästöt jotta tätä lapsilisäleikkausta voidaan pienentää sen verran kuin mitä tämä verovähennysmalli olisi sitä kompensoinut koska leikkauksen pienentäminen on kaikelta kannalta järkevämpää kuin tällaisen uuden verovähennysmallin luominen

tässä on tapahtunut tämmöistä tervetullutta ajatuksen kehittymistä